keskustelin erään hanketoimijan kanssa tästä muuttuvasta lainsäädännöstä ja maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta

se on voimavara jota ei voi korvata että meillä luonnonvaroja jotka suomen ilmastostakin johtuen ovat hyvin erilaisissa olosuhteissa tunnistetaan ja tutkitaan eri puolilla suomea

pyysin häntä kertomaan näkemyksensä mihin suuntaan tämä kehittyy ja hänen yhteenvetonsa oli että rahavirrat pienenevät ja byrokratia kasvaa

esimerkiksi oman kotimaakuntani laukaan geenivarakeskus on erittäin kovan luokan huippuosaaja

toivon todella että kun kuulemme nyt asiantuntijoita niin he ovat samaa mieltä kuin mitä tämä lain perusteluteksti nyt kertoo joka kertoo että lakiin ehdotetaan tehtäväksi sellaisia muutoksia joilla pyritään lisäämään tukijärjestelmän joustavuutta ja vähentämään toimijoille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa

sen osaamista kannattaa jatkossakin hyödyntää ja vielä kun on tutkittu että tervetaimituotannon siirtäminen aiheuttaisi lisäkustannuksia niin siitä on syytä meidän maakunnassamme pitää kiinni että se toimi

arvoisa herra puhemies

ministeri tuossa totesi että nyt on saavutettu ainakin metsälain osalta metsärauha ja näin on myös metsänhoitoyhdistyslain kohdalta

olen kiitollinen siitä että sieltä metsänhoitoyhdistyslaista poistettiin se turha pykälä jossa puhuttiin tämän lainsäädännön arvioimisesta viiden vuoden päästä uudestaan ja annettiin ikään kuin määräaikaisuuden leima tälle laille

toivoisin että pohdittaisiin myös sitä voisiko laajemmissa hankkeissa olla vastuussa vain yksi ely keskus

se olisi aiheuttanut turhaa epävarmuutta metsänhoitoyhdistyksissä ja estänyt metsänhoitoyhdistyksiä kehittämästä toimintaansa

sinänsä ne asiat mitä tuossa edustaja korhonen nosti esille ovat erittäin hyviä ja tuenkin vahvasti että näitä sitten käsittelyssä huomioidaan

on myös tärkeää että metsänhoitoyhdistyksiä ja muita vastaavia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti muun muassa eläkkeen lisämaksuasioiden kohdalta niin että tasapainoinen kilpailuasetelma säilyy

kun tuo taimikon hoitotyön ja nuoren metsän hoitotyön tuki on hehtaaripohjainen niin totta kai taimikon hoito kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin koska silloin se on halvinta

meille on todella tärkeää nyt kun metsälakikin uudistui että metsänhoitoyhdistykset voivat jatkaa toimintaansa ja neuvontapalveluita asiakkaat jatkossakin sieltä saavat

tämä on merkityksellistä myös sen kannalta että puukauppa toimii moitteettomasti ja tämä metsärauha säilyy

haluaisin vielä ministeri pekkariselta kysyä kun tuo syöttötariffi on tulossa myös ulkomaiselle puulle ja nyt naapurimaasta on tulossa wton jäsen ja näin tuontihanat aukeavat

vielä haluaisin tähän metsätuholakiin liittyen sanoa sellaisen huomion että kun tiedämme kirjanpainajan leviämisen niin on tärkeää että tätä metsätuholakia tarkennettiin ja entistä selvempää pitäisi olla myös sen kuka kantaa vastuun missäkin tilanteessa

kantaako sen suunnittelija metsähakkuun toteuttaja hakkuuoikeuden omistaja vai metsänomistaja

sinänsä en katso että se olisi keltään pois vaikka naapurikunnankin nimi näkyy

joka tapauksessa se tuo yhteistä hyötyä molemmille kunnille

etelä konnevesi vetenä on todellinen helmi

hienoa tässä on että sen helmen tulevaisuudenkin käyttö voi jatkua kalastuksen osalta aivan entisellään

se on sääli että emme saaneet muutosta metsästyksen osalta tähän kansallispuistohankkeeseen niin että metsästys olisi voinut jatkua

en halua että tämä nyt olisi sitten tämmöinen esimerkkitapaus tuleville kansallispuistoille vaan vielä seuraaviakin kansallispuistoja jokaista tulee sitten erikseen harkita

kuten edustajat paloniemi ja pekkarinen tuossa nostivatkin esille meidän maakuntamme saavutettavuus kolmessa tunnissa ei ole taattu

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä korvapuolueen kuulemiskierros on todellakin teatteria

pelkkä hirvenajo ei useissa tapauksissa kansallispuistoissa riitä järkeväksi metsästyskulttuurin ylläpitämiseksi ja luonnon tasapainon säätelemiseksi

ministeri virkkunen kuvasi kuntakuulemiskierroksia antoisiksi

kun tällaisia uudistuksia tehdään vaikka tämä on aika tekninen uudistus niin aina on muistettava se mitä valiokunta edellisen kerran maanmittauslaitoslakia muuttaessaan totesi

arvoisa rouva puhemies

jos eva wahlström saa täystyrmäyksen minä ymmärrän että hän nostaa kätensä pystyyn ja ymmärtää sen viestin eikä sano että onpa antoisa ottelu

se sentään on hyvä että vieraslajeja pienpetoja näiltä kansallispuistoalueilta pystytään poistamaan

meillä on siellä eduskunnan hyväksymä lausuma että eduskunta edellyttää että uudistuksen jälkeenkin palveluita saadaan samantasoisina eri puolilla maata kattavaa palveluverkostoa hyödyntäen ja että maanmittauslaitoksen hallinnon ja johdon sijoittumisessa tavoitteena on alueellistaminen

sitouttaminen on myöskin täysin epäonnistunut koska teidän oma ryhmäpuhujanne outi mäkeläkin sanoo nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtajana että nurmijärven kunta on elinvoimainen kunta eikä sen tarvitse liittyä mihinkään

yhteinen valuutta ja erillinen taloudenhoito eivät vain mahdu samaan pakettiin elleivät kaikki hoida pesäänsä kunnolla

toivon todella että konnevesi saa tästä piristysruiskeen matkailulle aivan kuten rautalampikin jonka reittiä tämä kansallispuisto etelä konnevesi on

minusta on kohtuutonta että meidät keskustan kansanedustajat pistetään jälleen palon sammuttajaksi vaikka keskusta aikoinaan vastusti emuun siirtymistä

ja vielä toiselle ministerille eteenpäin vietäväksi

eli meidän tulee huolehtia siitä että kun maanmittauslaitoksen palveluita nimenomaan käytetään siellä alueilla ja maastossa ei tapahdu niin että palvelut keskittyvät niin että niitten hinnat sitten muodostuvat hyvin erilaisiksi eri puolilla suomea

sitouttaminen on täysin epäonnistunut

mutta toinen keski suomen kannalta vielä tärkeämpi asia on se että tämä rahoitus on jälkijättöistä

valtiot köyhtyvät köyhtymistään rahamaailma rikastuu

olisiko mitenkään mahdollista että sitä voisi osissa maksaa kuten monissa muissakin hankkeissa ja itse asiassa uusissa hankerahoituksissa jo onkin niin että saisimme sen laajakaistahankkeen keski suomessakin etenemään

kaikki valtiotkaan eivät ole noudattaneet talouskuria

myös euron ulkopuoliset maat kuten ruotsi tanska ja iso britannia ovat nyt rahoituksessa mukana

on aivan selvää että jos irlanti jää yksin tulipalo pääsee riehumaan euroopassa ja iskee tavalla tai toisella lähes jokaiseen suomalaiseen

olen edustaja gustafssonin kanssa täysin samaa mieltä siitä että ekn ulostulo niin keväällä kuin nyt syksyllä uudestaan siinä että tuporatkaisuilla ei enää mentäisi ei ollut psykologisesti järkevää ei keväällä eikä nyt syksyllä sen uudestaan nostaminen ja aivan samaa mieltä että ei tietysti myöskään aktn reagointi sen jälkeen

arvoisa puhemies

olen iloinen ja ylpeä siitä että juuri keskustalaiset ministerit ovat olleet avainasemassa ohjatessaan tätä energia ja ilmastostrategiaa ja keskustan kädenjälki todella näkyy

jotenkin hienon tuntuista että emme ole jarrumiehinä vaan rohkeasti panostamme uusiutuvaan ja rohkeasti näemme tulevaisuuteen

meidän kaikkien tulisi tehdä kaikkemme että se yhteiskuntasopimus syntyisi ja toivonkin tällaista rakentavaa otetta myös sieltä oppositiosta käsin koska on kyse niin isoista asioista meidän suomen tulevaisuuden kannalta

kriisin laajeneminen nostaa pankkien lainaaman rahan hintaa ja tavallisten asiakkaiden maksamia korkoja

se asia minua suretti tämän päivän keskustelussa oikeastaan minua kuvotti se että kun ydinvoimasta puhutaan puhutaan päästöttömästä energiamuodosta

miksei puhuta vähän kasvihuonekaasuja tuottavasta energiamuodosta vaan puhutaan päästöttömästä energiamuodosta kun tiedossa on myös ongelmat jotka liittyvät louhintaan ja rikastamiseen ja jätteen loppusijoittamiseen

tähän asti suomen valtio on saanut lainaa edulliseen hintaan mutta jo prosenttiyksikön nousu valtionvelassa tarkoittaa valtavia menetyksiä suomalaiselle veronmaksajalle

sinänsä ministeri pekkariselle nostan hattua siitä että puhuessaan ydinvoimasta hän esimerkillisesti ottaa huomioon koko ydinvoiman elinkaaren

toisaalta me kaikki tiedämme että irlanti ei jää viimeiseksi rahoitettavaksi maaksi vaan portugali espanja ja italia ovat vuorossa seuraavina

arvoisa puhemies

meillä tästä ei juuri lööppejä ole ollut vaikka saksassa siitä on paljon puhuttu

aion puuttua puheenvuorossani kolmeen mieliä kaihertaneeseen aiheeseen

keskustelin erään kotimaisen asiantuntijan kanssa loppusijoituksesta ja hän oli sitä mieltä että vaikka suomessa asiat on tutkittu mahdollisimman tarkasti ei kukaan pysty antamaan takuuta esimerkiksi bentoniitin pitävyydestä ja siitä että vesi ei tule pääsemään varastointikuiluihin

yli varojen eläneille valtioille ja niitä lainoittaneille luotonantajille pitää saada vastuu

olin uudistuksen ensi metreillä huolestunut siitä kuinka yliopistojen rahoitus turvataan

valtiohan kuitenkin sitoutuu huolehtimaan uusien yliopistojen pääomittamisesta siten että ne perustetaan riittävän maksukykyisinä vakavaraisina ja luottokelpoisina

ministeri pekkarinen ei tänä iltana ole päässyt selostamaan kaivoslakia joka on vireillä ja on hyvä että hän kiinnittää huomiota siihen että kuntapäättäjien mahdollisuus vaikuttaa siihen tuleeko kotitienoille uraanikaivoksia tulee kasvamaan tulevaisuudessa

valtio sitoutuu myös rahoittamaan yliopistojen toimintaa samassa laajuudessa kuin nykyisinkin ja taloudellinen tilanne ei muuta tätäkään lähtökohtaa

yliopistojen mahdollisuus kerätä lahjoitus tai muuta varallisuutta omistukseensa ja käyttää itsenäisesti varallisuuttaan ja sen tuottoja on selkeä parannus nykytilaan

rahoitusmarkkinaveroilla tienattaisiin satoja miljardeja euroja yksin euroopassa

muutoinkin vero hillitsisi rahan äkillisiä liikkeitä ja lyhyen aikavälin keinottelun kannattavuutta

riippumattomuus oikeastaan lisääntyy entiseen verrattuna sillä nyt rahoitusta ei tarvitse hakea yksittäiseen tutkimukseen

tämä voi kuulostaa monesta kuulijasta hurjalta mutta uusissa mahdollisissa ympäristöluvissa pitäisi mielestäni vaatia että lauhdelämpö voitaisiin ohjata kaukolämpöön

ennenhän hyvää tutkimushanketta edelsi aikaa ja vaivaa viepä hattu kourassa kierros joka siirsi arvokasta aivokapasiteettia toisarvoiseen toimintaan

sen lisäksi että tunnemme pankkien ja pörssien toiminnan on asetettava pelisäännöt myös pörssin ulkopuoliselle kaupankäynnille erityisesti johdannaiskaupalle

lahjoitusvarallisuuden saaminen on toki sidonnaista yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen mutta jo tämän mahdollisuuden olemassaolo on parannus yliopistojen kannalta nykytilanteeseen

kaupat tulee tietää ja myynnit on rekisteröitävä

ymmärrän toki että ydinvoimaa on ehkä tuotettava että voitaisiin taata teollisuuden kohtuuhintainen energia mutta ei saisi silti vääristää mielikuvia ja puhua päästöttömästä ydinvoimasta

arvoisa puhemies

tennilä joka ei enää ole paikalla ja moni muukin ministeri kiviniemi kumppaneineen ei vähättele työttömyyttä

vaadin tai ainakin toivon arvoisa opetusministeri että keruuaikaa jatketaan nykyisestä kahdesta vuodesta

tänään kuulimme että pääministeri vaatii haitallisen verokilpailun poistamista useassa yhteydessä eun pöydissä

tulen suomenselän laskeuma alueelta jossa päästötöntä ei ollut edes se ydintuotanto vaan siellä vieläkin kuollaan syöpään merkittävästi enemmän kuin muualla suomessa

valtioiden tuloja pitää saada kerrytettyä että velat voi hoitaa

sitten näihin iloisiin asioihin asioihin joihin keskusta on rohkeasti jättänyt oman kädenjälkensä

tällä hallituskaudella ei rahastoon laitettu rahaa lainkaan vaan se imettiin kuiviin ja nyt tilanne on se että eletään kädestä suuhun ja jopa niin että mikäli ja kun uskomme että biotaloudella kuitenkin on tulevaisuutta vaarannetaan se investointien kehitys mitä suomalainen maaseutu ja biotalouden kehittäminen kipeästi kaipaisi

tärkeää on arvioida oikean käyttöpääoman ja toimintamenojen lähtötaso ja tuleva kehitys samoin se mitkä ovat rahoituksen jakoperusteet yliopistojen kesken kunkin rahoitusmuodon kohdalla

minusta se on hyvä saavutus

se kertoo vanhasen kakkoshallituksen onnistumisesta elvytyspolitiikassa ja edellisten hallitusten onnistumisesta yritysverotuksessa siitä että yritykset pystyivät työllistämään tämän vaikeankin ajan yli

yliopistojen uusi päätöksentekojärjestelmä on pelottanut monia

sinänsä tässä lainsäädännössä on ihan positiivisiakin asioita muun muassa se minkä edustaja heikkilä jo ehkä vähän vahingossakin edellisen lainsäädäntöesityksen kohdalla nosti esille nimittäin tässä tuen myöntämisen edellytyksiä helpotetaan niin että kokonaistuloista ei tarvitse tulla yhtä suurta osaa maatalouden tuloista kuin ennen

itse asiassa suomessa ministeri anttila ehti ministeri pekkarisen edelle ja maatalouden puolella investointituet ovat jo auki

haluan rauhoitella tässä

toivotaan että valonkajastus joka nyt jo näkyy kantaa sitten tästä eteenpäin plus ne vakuuttavat toimet mitä nuorisotyöttömyyteen on satsattu jo tänä vuonna ja mitä tullaan satsaamaan edelleenkin

autonomian mukaista on se että yliopistokollegio jossa ovat edustettuina kaikki yliopistoyhteisön ryhmät myös opiskelijat valitsee hallituksen

yliopistoyhteisön omassa harkinnassa on keitä ulkopuolisia jäseniä se hallitukseen valitsee

yliopistoyhteisö voi oman yliopistonsa erityispiirteet huomioiden arvioida minkälaista muun yhteiskunnan sitoutumista yliopiston toiminnan tukemiseen se itselleen katsoo tarpeelliseksi hankkia hallituksen jäseniä valitessaan

olemme asentamassa maalämpöä ja teemme oman henkilökohtaisen ekoteon

arvoisa herra puhemies

valiokunta käsitteli tarkasti tätä luonnonvarakeskuksen perustamista ja meillä on ihan hyvä lausunto yhteinen lausunto jota kannattaa tarkkaan lukea kun

sitä ilmastokummiutta voi olla ihan omalta osalta sen lisäksi että sitä kunnissa viedään eteenpäin

mustajärvi ei ehkä muista mutta sekä perusvähennyksen nosto että elintarvikkeitten arvonlisäveron lasku on tehty juuri sen takia että pienituloiset hyötyisivät

olen henkilökohtaisesti nähnyt monta oikeusmurhaa joissa mielestäni erittäin kehityskelpoiset maatilat eivät ole makeran investointitukia saaneet siksi että heidän toimeentulonsa on ollut erittäin monialaista

syöttötariffit on upea uusi avaus

hienoa että siihen rohjettiin lähteä ja kannustan vielä ministereitämme siihen että syöttötariffia laajennettaisiin biokaasun ja tuulivoiman lisäksi myös metsäenergian sekä aurinkoenergian puolelle

arvoisa herra puhemies

nämä ovat erittäin hyviä uudistuksia nimenomaan pienituloisten kannalta uudistuksia joihin vasemmistoliittokaan ei ole pystynyt ollessaan hallituksessa

irvokasta jos tällaiset pelisäännöt määritellään lainsäädännöllä

tämä on positiivinen asia ja sinänsä tietysti ehkä tämäkin asia että yläikäraja poistetaan on varmasti hallituksen muiden eläkepäätösten ja muiden työurien pidentämispäätösten kanssa aivan linjakasta

anneli kiljunen edellinen opposition puhuja esitti myös minä olen ehdottomasti sen kannalla että joka suomen kaksiosta tai takametsän töllistä on oltava mahdollisuus edetä tohtoriksi

on nostettu alimpia isyys äitiys vanhempainpäivärahoja on laitettu etuuksia indeksiin ja saadaan vihdoin viimein se takuueläke mikä on nimenomaan keskustan harras toive ollut jo pitkään

siksi viljelijöiden tuista leikattavilla rahoilla täytyi luoda nyt uusi neuvontajärjestelmä jotta tukijärjestelmä ylipäätään saadaan käyntiin

mutta siltä osin kuin makeran ehtoja esimerkiksi tällä lainsäädännöllä tai alemman tason asetuksilla kiristetään olen jyrkästi sitä mieltä että näin ei pitäisi tehdä sillä maaseutu tarvitsee kehittymistä niin että pärjäämme globaalisti sekä ruuantuotannossa että muussa maaseudun kehittämisessä

tästä ei keskusta tule tinkimään

tästä heikosta suhdanteesta huolimatta hallitus siihen sitoutui ja se on hyvä asia eli heikommista pidetään huoli

emme voi verovaroillamme kustantaa kuitenkaan koko maailman koulutusta